toki monia esityksiä on toteutettukin mutta edelleen siellä on aivan erinomaisia maatalouden kannattavuutta oleellisesti parantavia näkemyksiä ja toivon kyllä että hallitus pystyy niitä tänne edelleen lainsäädännöksi tuomaan

on myös selvää että lama kohtelee kaltoin muun muassa monia yrittäjäryhmiä eli muun muassa koneyrittäjiä metsäkoneurakoitsijoita

sitten lyhyesti maaseudun yritystoiminnan monipuolistamisesta kaiken kaikkiaan

näitä isoja organisaatiouudistuksia tehdään ja pääsääntöisesti se tarkoittaa aina sitä että maantieteelliset alueet laajenevat

on mahdottoman tärkeää että nyt sitten tässä talouden taantuman keskellä myös haetaan sellaisia toimenpiteitä joilla muun muassa nämä koneyrittäjät metsäkoneyrittäjät pääsevät tästä talouden taantumasta eteenpäin ja ovat ikään kuin toimintavalmiita sitten siinä vaiheessa kun talouden noususuhdanne taas suomeen tulee

yksi tie tässä on totta kai syöttötariffi josta päätöksiä laajemminkin edelleen vielä odotellaan

onko nyt todella niin että kasvukeskuksiin keskittäminen ja näiden suuralueiden perustaminen on ainoa vaihtoehto tehdä rakenteellisia uudistuksia silloin kun kysymyksessä on ihmisten turvallisuus

arvoisa puhemies

ilmeisesti nyt tässä tämän lain käsittelyn aikana myös nämä ongelmatilanteet on voitu hoitaa kuten myös monet monet muut ongelmatilanteet joita vielä tässä lakiesityksen antamisen alkuaikoina oli

tämän osalta olisi hyvä jos puusähkölle löytyisi kannattava järkevä tariffiratkaisu

se on todella aivan liian korkea eli on selvää että tuota alarajaa pitäisi ehdottomasti laskea tai poistaa se sitten kokonaan jotta todella päästäisiin eteenpäin tässä kotimaisen energian tuotannossa ja myös maatilapohjaisten biokaasulaitosten osalta

valiokunnalle toimitetun selvityksen mukaan maaseutuvirasto tulee tältä osin ohjeistamaan että tuotannon jatkumista ja niin edelleen

nämä esitetyt asialliset muutokset ovat sekä tuen saa jien että mitä ilmeisimmin myös tukia myöntä vien viranomaisten kannalta pääosin perusteltuja

jos täällä olisi ministerillä ollut tilaisuus olla paikan päällä olisin esittänyt hänelle kysymyksen maaseutuvirastojen osalta kun muun muassa maatalouden investointitukijärjestelmien toteuttaminen ontuu todella pahoin ennen kaikkea maaseutuviraston toiminnan ongelmien takia

sitten tuon kestävän metsätalouden rahoituksen osalta on erittäin myönteistä että valtiovarainvaliokunta korotti kemera varoja

tuen tosiasiallinen ohjautuminen nimenomaan maaseudun kehittämiseen ja maaseudulla toimiviin yrityksiin on vielä toki syytä erityisesti varmistaa

nythän tätä tukea viljelijöille maatilan toiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle voidaan maksaa myös muille kuin maaseutualueille

oinosen edellisen puheenvuoron osalta että tämän hallituksen aikanahan kemera varoja on nostettu vuosittain ja korotukset ovat kohtuullisen merkittäviä

samoin näyttää siltä että maaseutuvirasto ohjeistuksillaan näyttää lähes tyystin tyrehdyttävän maaseudun kehittämishankkeitten käyttämisen maaseudun kehittämisessä jo tänä päivänä ja vielä pahemmin tulevaisuudessa

tukea voi toki osoittaa myös muulle kuin maaseutualueelle eli siis voi arvioida että jopa myös kaupunkialueelle jos se menee siellä olevien maatilojen yritystoiminnan tukemiseen

totta on että yhteismäärätkään eivät ole vielä tarpeeseen nähden riittäviä mutta nyt täytyy sitten toivoa että esimerkiksi ensi vuoden osalta lisätalousarvioitten kohdalla näitä kemera varoja pystytään tarpeen mukaan korottamaan

on tietysti selvää että pääsääntöisesti tämän lain mukainen tuki pitäisi ohjata varsinaiselle maaseutualueelle ja totta kai niin että harvaan asutuilla alueilla on korkeampi tuki intensiteetti

olisin kysynyt sitä onko yleensäkään maaseutuvirastolla edellytyksiä ohjeistaa näitä maatalouden kehittämiseksi maatilatalouden edistämiseksi tehtyjä lakeja ja toimenpiteitä

nyt haluaisin ihan sanoa muutaman sanan tähän lakiinkin liittyvien kehittämishankkeitten rahoituksen väljentämisestä

ensinnäkin tähän puun käyttöön

ei keskusta todellakaan halua laskea puun jalostusarvoa päinvastoin päinvastoin ja sen takia olemmekin tälläkin vaalikaudella kritisoineet sitä minkä vuoksi hallitus kohdistaa niin tavattoman vähän resursseja puun tuotekehittelyyn ja niin pois päin

eli kyllä nämä maaseutuviraston ongelmat ovat sitä luokkaa että suomalaisen maatilatalouden kehittäminen ei oikein niitä kestä

on todella toivottavaa että maa ja metsätalousministeriö ja ministeri pystyvät hoitamaan ja korjaamaan näitä ongelmia mitä maaseutuviraston toimintaan liittyy

mutta on aivan pakko olla täysin samaa mieltä edustaja lepän kanssa siitä että tämä hallituksen nyt esittämä turpeen verotaso ja muuttuvahintaisen metsähakkeen tukitaso jäivät kovin vaatimattomalle tasolle

siitä millä tavalla tänään nyt täällä salissa käyty keskustelu sitten välikysymyksen aihetta on vienyt eteenpäin varmasti voidaan olla monenlaista eri mieltä

voikin sanoa että tässä koko ajan toivo elää että me suomalaisetkin joskus vielä oppisimme hyödyntämään näitä eu järjestelmiä täysimääräisesti

tässä esityksessä on myös pieniä myönteisiä elementtejä kuten muun muassa se että hallitus jatkaa veropolitiikkansa kunnille aiheuttamien menetysten kompensoimista valtionosuuksien kautta

maatalous kaiken kaikkiaan on hyvin pitkäjänteistä toimintaa jota kohtaan suurin karhunpalvelus käytännössä tehdään poliittisella poukkoilulla ja voi sanoa että nimenomaan tällaisella toiminnalla kuin nyt juuri ollaan tekemässä

kyllä sitä luokkaa tahallisen väärinymmärryksen määrä tässä salissa tänäänkin on ollut

joka tapauksessa suomen talouskehitys on ollut kokoomuksen johtamien hallitusten aikana ennätyksellisen heikkoa

minusta on täysin koomista että tässä nyt hallitus sitten suostui metsäteollisuuden perinteiseen uhkailuun siitä että puun energiakäyttö jollakin tavalla uhkaisi riittävää metsäteollisuuden puun saantia

sinällään on tietysti nurinkurista että kunnat joutuvat korottamaan verojaan mittavien valtionosuusleikkausten vuoksi sitten veronkorotus ei näykään kuntien kasvavina verotuloina veronkevennysten takia mutta hallituksen kritisoimat valtionosuudet taasen kasvavat kompensaation kautta tehden kunnista entistä valtionosuusriippuvaisempia ja lopuksi hallitus leikkaa valtionosuuksia jolloin taivaan tuuliin haihtuu myös verokompensaatio mutta onhan ainakin kompensoitu

esitystä perustellaan valtiontaloudellisilla syillä mutta täysin huomiotta hallitukselta on tässä esityksen teon yhteydessä jäänyt käytännön maatilojen kehittämistarve

tämä on johtanut aivan kohtuuttomiin takaisinperintöihin kun tarkastajat ovat huomanneet jonkin aika olemattoman virheen aikaa sitten päätetyn hankkeen asiakirjoissa

kuitupuu ei käy kaupaksi ja kysymys metsäteollisuuden tämäntyyppisessä uhkailussa on pelkästään siitä että metsäteollisuuden tavoitteena on saada metsänomistajalta puu mahdollisimman alhaisella hinnalla

taantumasta pois pääsemiseksi talouspolitiikan linjan on totta kai muututtava

tämä vuokrausvaihtoehto on antanut erityisesti nuorille viljelijöille erinomaisen hyvän mahdollisuuden kasvattaa vähitellen maatilojensa kokoa ilman lisämaan hankintaan liittyviä korkeita kustannuksia

hallituksen talouspolitiikan epäonnistuminen päivän salikeskustelusta huolimatta on eri tavoin myönnetty jo hallituksen omistakin riveistä

muun muassa tänään etelä saimaan haastattelussa ministeri vapaavuori otsikkotasollakin jo toteaa että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut

jos sinä aikana ei ole mitään virheitä ilmennyt niin takaisinperintöihin ei enää saisi ryhtyä paitsi tietenkin tahallisissa avustuspetoksissa tai muissa vastaavissa rikosasioissa

nimenomaan tämä tilatason rakennekehitys näkökulma on tehnyt tästä vuokrausmahdollisuudesta kohtuullisen suositun niin luovutuksen saajien kuin myös luopujien keskuudessa

kaikki talouspolitiikka on liki neljä vuotta perustunut odotuksiin että eurokriisistä toivutaan nopeasti että rakenteellisia uudistuksia onnistutaan viemään maaliin tai että verotulot kehittyvät odotusten mukaisesti

puhemies

olen myös sitä mieltä että lainvoimaa vailla olevalle takaisinperintäpäätökselle ei olisi välttämätöntä määrätä viivästyskorkoa tai ainakin valtiolle pitäisi sitten säätää vastaava velvollisuus maksaa viivästyskorkoa aiheetta takaisinperitylle määrälle maksupäivästä uudelleenpalautuspäivään

viljelijöillä on syytä odottaa perustellusti sitä että valtion poliittinen päätöksenteko ja tukijärjestelmät loisivat vakautta ja jatkuvuutta erityisesti maatalouden rakennepoliittisissa toimenpiteissä

tämä on erittäin kovaa kuntien rahoitusaseman heikentämistä ja on johtamassa siihen että peruspalveluitten rahoitusvastuu siirtyy yhä suuremmassa määrin kunnille

rakenteellisia uudistuksia ei tosiasiallisesti ole toteutettu verotuksen muutokset eivät ole toimineet suunnitellulla tavalla ja eurokriisin pitkittymisen päälle tuli vielä sitten laajempi kansainvälisen politiikan kiristyminen

mutta arvoisa puhemies kokonaisuutena erinomaisen hyvä lakiesitys

tämä tarkoittaa väistämättä sitä että näitä leikkauspäätöksiä tehtäessä tulisi erityisen vahvasti arvioida sitä mitkä ovat kuntien tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävistään ja tätä arviointiahan tässäkään hallituksen lakiesityksessä ei asiantuntijoittenkaan mukaan tehdä vaan ohitetaan kohta vaikutukset kuntien toimintaan hyvin ylimalkaisesti

vasta käyttöön otetun siis muutama kuukausi sitten taaksepäin käyttöön otetun sinänsä jo nyt tiukoin ehdoin rajatun vuokrausvaihtoehdon poistaminen on hallitukselta erittäin huonoa tempoilevaa hallintoa erittäin epäviisasta politiikkaa

tässä mietinnössä esitetyin perusteluin kuusi valiokunnan allekirjoittajaa tuleekin esittämään toisessa käsittelyssä tämän lain hylkäämistä

tänään tuo ratkaisuesitys sitten tuli

siitä täytyy heti kättelyssä sanoa että tuo ratkaisuesitys on täysin puolivillainen täysin torso esitys jolla missään tapauksessa kotimaisen energian käyttöä turpeen käyttöä ja puuhakkeen käyttöä ei tässä yhteiskunnassa tässä maassa saada lisättyä

on selvää että hallituksen rajut leikkaukset kiristävät vääjäämättä kunnallisverotusta heikentävät kunnallisten palvelujen laatua ja kiihdyttävät kuntakentän velkaantumista

arvoisa puhemies

hallituksen leikkaukset kohdistuvat kaikkein kipeimmin heikompiosaisiin eli lapsiperheisiin vanhuksiin sairaisiin eli heihin jotka eniten tarvitsevat kuntapalveluja

kuten me hyvin tiedämme työllisyyden kasvuedellytykset asuvat pienyrityksissä

muun muassa pääministerin suulla puhutaan siitä että kuntapalvelut turvataan mutta samaan aikaan tehdään hallituksen toimesta kaikki mahdollinen että kuntien edellytykset järjestää tarvittavat terveydenhuoltopalvelut vanhuspalvelut ja niin edelleen

me olemme siirtymässä suuryritysten suomesta yritysten suomeen

arvoisa puhemies

ministeri jossakin aiemmassa vastauksessaan myös totesi sen että tulevaisuudessa jollakin tavalla on määriteltävä myös sisäisen turvallisuuden taso

se on tietysti hyvin moniulotteinen käsite kaiken kaikkiaan ja sitä taustaa vasten on tietysti valitettavaa että parlamentaarinen työryhmä nimitettiin vasta marraskuussa eli tässä on aika lyhyt aika kuitenkin tältä työryhmältä ja valmistelulta odottaa merkittävää pohjatyötä merkittäviä linjauksia tulevaa hallituskautta varten

suomessa valitettavasti teollisuuspolitiikkaa tehdään vain isojen yritysten ehdoilla vaikka lienee selvää että uudet työpaikat eivät synny merkittävissä määrin teollisuuteen vaan nimenomaan pk yrityksiin

nyt tehdyt toimet ovat kuihduttaneet kotimaista omistajuutta kun valtio on purkanut salkkuaan

olisiko tässä vielä viimeisten kuukausien aikana ennen tulevaa hallituskautta tehtävissä jotain jolla pystyttäisiin vahvistamaan tulevan hallituskauden aikana tehtäviä isoja tärkeitä päätöksiä sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi

toisin sanoen suomen hallitus on päättänyt tuloutusvaatimuksillaan vähentää solidiumin pelimerkkejä pitää yllä sinivalkoista omistajuutta

vaikka valtionosuusleikkaukset toteutetaan tasasuuruisina euroina per asukas mikä sinällään on ihan oikeudenmukaista mutta kun leikkaukset ovat näin suuria eivät kunnat selviä niistä ilman veronkorotuksia

aivan lopuksi puhemies valtion omien omistajapoliittisten toimien lisäksi päätöksiä pitäisi tehdä sen puolesta että kotimaista omistajuutta ja pääomien sijoittamista suomalaisiin yrityksiin lisättäisiin merkittävästi nykyisestä

tämä linkittyy pääomaverotukseen joka tällä hetkellä rankaisee tavallista pienosakesäästäjää ja suojelee varakkaita yritysomistajia

surkuhupaisaa eriytymiskehityksen kiihdyttämisen osalta oli hallituksen aiemmin toteuttama kiinteistöveron poisto verotulojen tasausjärjestelmästä eikä senkään vaikutusta hallitus selvittänyt hallitusohjelmaan poiston kirjatessaan ja kun vaikutukset alkoivat selvitä tärkeintä hallituspuolueille oli että kasvukeskukset pärjäävät

hallitukselta tarvittaisiin nyt vastuullista kuntapolitiikkaa ja siksi muun muassa valtionosuuksien lisäleikkaukset ovat kuntapalveluille myrkkyä

kuntien lisätehtäviin tulee suhtautua hyvin pidättyvästi ja kyllä tuo perustuslain ilmaisema määräys ihmisten tasapuolisesta palveluitten saatavuudesta on aika ottaa vakavasti tässäkin hallituksessa

aivan lopuksi vielä totean sen että kannatan edustaja elsi kataisen aiemmin puheenvuorossaan tekemiä muutosesityksiä

arvoisa puhemies

ensinnäkin erinomaista huomata että ministeri jaksaa välikysymyskeskustelua kuunnella yhä edelleen

tämä välikysymys koskee siis joukkoliikennettä joka itse asiassa on ollut tietynlaisessa näivettymiskierteessä vuosia

itse allekirjoitan kyllä sen ministerin näkemyksen että tähän joukkoliikenteeseen kaiken kaikkiaan tarvitaan mittavia uudistuksia epäilemättä markkinaehtoisuutta on poistettava esteitä teiltä ja raiteilta ja tarvitaan paljon entistä parempaa ja nykyistä parempaa rataverkkoa

pakko tässä yhteydessä on myös kyllä sanoa se totta kai kaikella ystävyydellä että tämän päivän oppositio näyttää muistavan kovin huonosti millaista liikennepolitiikkaa kaiken kaikkiaan viime kaudella suomessa tehtiin

tänä päivänä tässä salissa on puhuttu keskittämisestä keskittävästä liikennepolitiikasta ja minä kyllä rohkenen väittää että se viime kauden liikennepolitiikka monelta osin oli huomattavasti keskittävämpää kuin mitä tänä päivänä nykyisen hallituksen liikennepolitiikassa puhutaan

arvoisa puhemies

tuossa aiemmassa tästä lakiesityksestä käyttämässäni puheenvuorossa päädyin siihen että tässä lakiesityksessä muun muassa vaikutukset kuntien toimintaan ohitetaan hyvin yliolkaisesti parilla virkkeellä puhumattakaan sitten siitä että tässä lakiesityksessä ei tehdä arviointia siitä millä tavalla nämä valtionosuuksien erittäin rajut leikkaukset sitten vaikuttavat palveluiden tarjontaan eli kaiken kaikkiaan arviointia ei tehdä koko kuntasektorin kannalta puhumattakaan yksittäisten kuntien kannalta tai yksittäisten palvelujen käyttäjien kannalta

jos mennään julkisen liikenteen lainsäädäntötaustaa riittävän kauas taaksepäin niin haasteet oikeastaan alkoivat tämän vuosikymmenen alussa kun joukkoliikennelaki ja eun palvelusopimusasetus astuivat voimaan

siirtymäajan päätyttyä liikenne piti kilpailuttaa hankinta ja joukkoliikennelainsäädännön mukaisesti jos liikennepalveluihin oli tarkoitus käyttää julkista tukea

maatalouden rakennekehityksen kannalta on tärkeää että ikääntyneillä maatalousyrittäjillä on mahdollisuus siirtää maatilansa nuoremmille tilanpitoa jatkaville sukupolville riittävän ajoissa

tässä yhteydessähän käytännössä kävi niin että kun reittilupaliikenteelle ei voi enää kohdistaa lipputukea esimerkiksi meillä kainuussa kajaaniin suuntautuvassa liikenteessä yritysten halukkuus hakea reittiliikenteen lupia laski ja siinä samalla tietysti myös kainuulaisten joukkoliikenteen palvelut heikentyivät

luopumistukijärjestelmän avulla turvataan ensisijaisesti maatalouselinkeinon jatkuminen sekä maatalouden rakenteen parantuminen ja sitä kautta kotimainen elintarviketuotanto

siksi tämän hallituksen esityksen mukainen uudistus osana aiempaa kehitystä on johtanut tilanteeseen jossa on erittäin perusteltua katsoa ovatko kuntien suhteellista osuutta kasvattavat lainsäädännölliset toimenpiteet ristiriidassa sen taloudellisen itsenäisyyden kanssa jota perustuslain takaama kunnallinen itsehallinto edellyttää eli tässä on niin kuin ehdottoman välttämätöntä että myös perustuslakivaliokunta arvioi tätä lakiesitystä kuntien taloudellisen itsenäisyyden kannalta

euroopan yhteisöjen maaseudun kehittämisasetuksessa varhaiseläkejärjestelmää pidetään edelleen tarkoituksenmukaisena toimenpiteenä maatalouden kilpailukyvyn edistämisessä ja alan toimijoitten henkilökohtaisten toimintaedellytysten parantamisessa

me olemme kainuussa siis joutuneet pakon edessä tottumaan jo viime vaalikaudella siihen että liikennevuoroja yksi kerrallaan valitettavasti vähennetään

on kyllä totta että täällä helsingissä vihreidenkin vahvasti hallinnoimassa energiankäytön takapajulassa vähitellen päästään eroon kivihiilen käytöstä

on aivan selvää että hallituksen rajut leikkaukset kiristävät vääjäämättä kunnallisverotusta heikentävät kunnallisten palvelujen laatua ja kiihdyttävät kuntakentän velkaantumista

liikennepolitiikka on niin tärkeä osa elinkeinopolitiikkaa ja aluekehitystä sekä ennen muuta kansalaisten ja alueitten keskinäistä tasa arvoa että on välttämätöntä puhua sen yhteydessä myös politiikan periaatteista

luopumistukijärjestelmän avulla voidaan edistää siis sitä että maaseudulle saadaan lisää yrittäjiä asutusta ja monipuolista elinkeinotoimintaa

mutta vielä kysymyksenä kiinnitin arvoisa ministeri tuossa omassa puheenvuorossani huomiota siihen huoleen millä tavalla nyt voidaan poliittisesti ikään kuin varmistaa se että myös tulevilla vaalikausilla todella halutaan vahvasti panostaa tähän kotimaisen uusiutuvan energian käyttöön muun muassa tukipolitiikan keinoin

valtion ja kuntien varojen ehtyessä on vaikea luvata uutta jakovaraa mikä on tässä talouden tilanteessa hyväksyttävä reunaehdoksi kaikelle pohdiskelulle

joukkoliikenteen osalta ja siis erityisesti sanon toistamiseen edellisen hallituksen jäljiltä olemme vähä vähältä ajautumassa tilanteeseen jossa joukkoliikenne on vaarassa rajautua isojen kaupunkien etuoikeudeksi

maatalouden harjoittamisesta luopuminen on aina maatilakohtainen ratkaisu joka edellyttää molempien puolisoiden toimeentulon turvaamista

hallituksen leikkaukset kohdistuvat kaikkein kipeimmin heikompiosaisiin eli lapsiperheisiin vanhuksiin sairaisiin eli heihin jotka eniten tarvitsevat kuntapalveluita

en ole ihan varma mutta minä luulen että täällä tämän päivän aikana on aika moni edustaja lausunut julki sellaisen tietynlaisen ihmetyksen siitä mihin tätä kehyskeskustelua nyt kaiken kaikkiaan tällä hetkellä sitten tarvitaan

on pakko todeta että aika huolestuneena tässä salissa muutamia puheenvuoroja olen kuunnellut ja kieltämättä nuo valtiovarainministeriön muutamat linjaukset muun muassa tämän vuoden kolmanteen lisätalousarvioon aiheuttavat aika suuren huolen tältä osin

työeläkettä haettaessa kummankin puolison tulisi erikseen täyttää eläkkeen myöntämisen edellytykset ja tämän vuoksi vain harvoilla maatalousyrittäjillä on ilman luopumistukea taloudelliset mahdollisuudet luopua maatilastaan ja maatalouden harjoittamisesta ennen vanhuuseläkeikää

kaiken kaikkiaan tässä kuntakeskustelussa valtionosuuskeskustelussa myös mutta kuntauudistuskeskusteluissa tämä hallituksen julkinen viesti on aika hämmentävä

miksi tätä kehyskeskustelua nyt sitten käydään jos juhannuksen jälkeen uuden hallitusohjelman myötä nämä nyt päätettävät kehykset sitten revitään auki

julkisen talouden tiukasta tilanteesta johtuen en näe sanon vieläkin sen muuta vaihtoehtoa kuin uudistaa radikaalistikin joukkoliikenteen toimintaympäristöä

ministereitten suulla puhutaan siitä että kuntapalvelut turvataan mutta samaan aikaan tehdään sitten kaikki mahdollinen että kuntien edellytykset järjestää tarvittavat terveydenhuoltopalvelut vanhuspalvelut ja niin edelleen vaikeutuvat niin monella niin monella tavalla

siis luopumistukijärjestelmän tavoitteena on turvata ennen vanhuuseläkeikää maatalouden harjoittamisesta pysyvästi luopuvan ikääntyneen maatalousyrittäjän toimeentulo

tähän meidät pakottaa myös se tosiasia että liikenteen ostohinnat ovat kasvaneet samalla kun julkisen talouden jakovara on kaventunut

kuten todettua suomen talous on todella syvällä tällä hetkellä